kun tämä kolmen kuljetuksen rajoitus tuntuu nyt jäävän kuitenkin ainakin tässä vaiheessa vielä hiljaisuuteen niin miten turvataan jatkossa rehellisen suomalaisen kuljetusyrittäjän toiminta yhä kiristyvillä kuljetuskilpailumarkkinoilla niin ettei suomalaisten tarvitse lähteä luistamaan periaatteistaan työnsyrjässä pysyäkseen

tämä ruokkii siis palveluntuottajia sijoittumaan paremmassa taloudellisessa tilanteessa ja paremmassa palvelutilanteessa oleviin kuntiin ja alueilla joilla tekijöitä on ja seteleitä pystytään käyttämään uskoakseni ihmiset saavat myös palveluita paremmin ja ovat kuka ties paremmin hyvinvoivia ja terveempiä

monet ovat ihan selkeiden tutkimusten mukaan kokeneet aseellisia hyökkäyksiä sotia taisteluita ovat vaihtaneet monta kertaa kotipaikkaansa perheenjäseniä on kuollut elämä on muuttunut täysin mahdottomaksi omassa kotimaassa

arvoisa herra puhemies

tulojen osalta on sanottava se että valtio saa harmaan talouden torjunnan osalta jonkin verran lisää verotuloja mutta niiden tarkkaa määrää on tällä hetkellä hyvin vaikea arvioida

väittäisin kyllä että olipa siihen syynä sitten mikä tahansa että alaikäinen lähtee tai lähetetään kotimaastaan niin ilman huoltajaa tähän maahan tulleella turvapaikanhakijalapsella on yleensä hyvin vähän vaikutusvaltaa omaan asemaansa ja hän on myös kaikkein turvattomin rohkenisin väittää

henkilökuntaa ei suhteellisesti tarvita juuri enempää kuin mitä tänäkin päivänä meillä käytössä ja toiminnassa on

toki tämä liikkuvan poliisin lakkauttaminen on meille iso kysymys ja sen takia me olemmekin tehneet yhteistyötä sisäministeriön kanssa siinä että tämä liikennepoliisi säilyy myös sitten näissä alueellisissa yksiköissä ja tullaan tekemään siitä yhteiset sopimukset että todella se henkilöstömäärä mikä tänä päivänäkin siellä on tulee kentällä toimimaan ja painotetaan nimenomaan kabotaasivalvontaa harmaan talouden valvontaa ja myös sitten näitten isompien liikennerikkomusten seurantaa ja valvontaa

ja mikäli lapselle myönnetään turvapaikka tai oleskelulupa toissijaisen tai humanitaarisen suojelun perusteella niin silloin on mahdollisuus perheenyhdistämiseen on mahdollisuus saada vanhemmat ja alaikäiset sisarukset tänne

minusta alkaa näyttää että tässä yhteiskunnassa ei vähäosaisilla ole kohta mitään muuta oikeutta kuin subjektiivinen oikeus köyhyyteen ja ketä se näyttää tänä päivänä kiinnostavan

tervehdin kaikesta huolimatta ilolla tätä hallituksen esitystä ja eduskunnan maksa ja munuaisryhmän jäsenenä tästä asiasta on ollut hyvin paljon keskustelua ja toiveita jo vuosien ajan

siinä työssä me olemme hyvin sitoutuneesti sisäministeriön kanssa yhteistyössä ja aion tehdä kyllä kaikkeni että se prosessi menee positiivisessa hengessä

mutta kuten tässä edustajakollega kerola jo mainitsi tästä yhteiskunnallisesta keskustelusta ja tiedottamisesta niin sen merkitys tämän lainsäädännön toteutumisen ja onnistumisen kannalta on äärimmäisen tärkeä

olisiko asiat pitänyt kokonaisuutena saattaa tasavertaiseen tilaan järkevään tilaan ennen kuin lähdetään rakentamaan uusia monikanavaisia toimintatapoja joilla lisätään tällaisessa heikossa tilanteessa eriarvoistumista terveyseroja heikkojen taloudellisten tilanteiden ja alhaisen koulutustason alueilla

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväys yhdeksäs saisi apua minusta ehdot täyttää asia lähetetään liikenne ja eteenpäin

suomalaisessa yhteiskunnassa hyvin pitkälti kuolema on edelleen tietynlainen tabu

vainajan koskemattomuus on asia josta harvassa perheessä käydään kahvipöytä tai ruokapöytäkeskusteluja tai ylipäätänsä keskustellaan siitä vaihtoehdosta jos elämä joskus yllättävästi päättyy että millä tavalla minun maallista tomumajaani mahdollisesti saa sen jälkeen käsitellä

suomi on tietääkseni ainakin toistaiseksi sitoutunut siihen ja noudattaa niitä pelisääntöjä mitä lasten oikeuksista puhutaan

arvoisa puhemies

asiaan sisältyy paljon pelkoja epäilyksiä ja tavallaan elinsiirto on monelle läheiselle matka kohti tuntematonta

jäljet tämän rattaanpyörän pyörinnästä tipahtaneiden ja väsähtäneiden osalta ovat olleet todella karua ja kylmää seurattavaa

olenkin jo odottanut kovasti sitä päivää jolloin perussuomalaiset pyhän vihan rinnalle nostavat rakkauden suuren rakkauden ja ehkä se sieltä on pikku hiljaa tulossa

arvoisa herra puhemies

hyvät edustajat

tässä esityksessä laiksi yrityskuljettajien työajasta tieliikenteessä ehdotetaan ajatuksena ylläpitää ja parantaa tieliikenteen ammattilaisten turvallisuutta ja terveyttä sekä edistää kuljetustoiminnan reilua kilpailua

en tiedä kuinka moni teistä on lukenut tarinoita korpi kainuusta jossa äiti tekee polttoitsemurhan pienen lapsensa kanssa

olen itse omassa työssäni kohdannut kysymyksiä esimerkiksi siitä että omaiset pelkäävät ettei elinsiirron tai esimerkiksi obduktion jälkeen vainajaa voi katsoa mikä ei pidä kyllä paikkaansa

huolestuneena havaitsin termin jota edustajakollega kalle jokinen käytti tässä salissa

tämän jälkeen onneksemme työ ja elinkeinoministeriö asetti hyvin laajan ja aktiivisen työryhmän laatimaan tarvittavat toimenpide ehdotukset sähkönjakelun toimintavarmuuden parantamiseksi

tai mielenterveysongelmista kärsivä nuori mies pahoinpitelee hengiltä osittain kehitysvammaisen kanssatoverinsa puhumattakaan siitä että pahoinvointi tulee tänä päivänä ulos sieltä kodeista

ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön maantieliikenteen työaikadirektiivin itsenäisiä kuljettajia koskevat velvoitteet

toivottavasti kollega jokinen ei tarkoittanut sellaista työperäistä maahanmuuttoa jolla ajetaan suomeen eurooppalaisten perinteiden mukaiset halpatyömarkkinat nimenomaan eteläeurooppalaiset

jollakin tapaa keskustelun eettinen puoli ja myöskin sairaanhoitohenkilöstön diplomatia ja sosiaaliset taidot joutuvat näissä kysymyksissä vankasti koetukselle ja sitä osaamista on kyettävä vahvistamaan meidän terveydenhuoltojärjestelmässämme

viime vuoden maaliskuussa julkaistuissa ehdotuksissa keskeisessä roolissa oli maakaapeloinnin edistäminen jota varten nyt tämä lainsäädäntö sitten meiltä liikenne ja viestintäministeriöstä tänne eduskuntaan on tullut

enää ei haulikolla tempaista omaa päätä kartanolle omassa autotallissa vaan lähdetään kuopion torille tai tämänpäiväisen viestin mukaan myös pasilan asemalle

ehdotetussa laissa säädettäisiin yrittäjäkuljettajien viikoittaisesta enimmäistyöajasta tauoista ja yötyöstä tieliikenteessä

ennen kaikkea on lisättävä sitä keskustelua mitä itse omassa pöykköisessä metsäläisen päässäni olen miettinyt että tämä keho tämä maallinen tomumaja josta joku kaunis päivä se henki sielu pakenee on minulla vaan lainassa ja jos joku toinen sitä lainaa voi hyödyntää niin se olkoon käytettävissä

olisi ehkä tarpeen puuhastella tämän todellisen ongelman eriarvoistumisen ja syrjäytymisen kanssa ja tehdä meidän julkiselle järjestelmällemme todella kunnollinen remontti ja minä uskon että siihen ei todellakaan tarvita kymmentä vuotta

laki mahdollistaisi poikkeamisen enimmäistyöajasta ja yötyöstä teknisestä tai työn järjestelyyn liittyvästä syystä

kyllähän meidän kuitenkin täällä pitäisi pitää ihmisoikeudet ja työoikeudet ja lainsäädäntö mielessä kun näitä asioita eteenpäin viedään ettei ihan järjettömyyksiin päädytä

lakia sovellettaisiin ajo ja lepoaika asetuksen ja aetr sopimuksen mukaisiin kuljetustoiminnan harjoittajiin kun kysymys on pääasiallisesta kuljetustoiminnasta tavara ja henkilöliikenteessä

sitten on ollut mielenkiintoista seurata tätä keskustelua kun puhutaan näistä turvapaikkahakemuksista ja turvapaikanhakijan toimeentulotuesta

arvoisa puhemies

en malttanut enää olla sanomatta että minä tässä yhteiskunnassa kyllä odotan sellaista yhteiskunnallisen järjen räjähdystä joka tarkoittaisi sitä että vanhemmat tässä yhteiskunnassa ovat vanhempia eivätkä mitään kavereita kompisar eller best friends lapsilleen

on ollut itsellä ilo ja kunnia tässä perehtyä nyt näihin turvapaikanhakijoiden vetovoimatekijöihin niin kuin täällä on onnellisesti hehkutettu jälleen kerran

ei osteta kaljaa omille muksuille ei tupakkaa eikä anneta niitä räjähteitä alaikäisille mikä on tämän päivän henki kyllä monta kertaa varsinkin kun tuolla järjestyksenvalvontahommissa on ollut

työryhmässä oli jäseniä myös muista ministeriöistä sekä toimialan järjestöistä ja liitoista ja valmistelu on tapahtunut erittäin hyvässä ja asiallisessa yhteishengessä

täytyy sanoa että huolimatta siitä vyörytyksestä mihin esimerkiksi ministeri thors ja ministeriö uskoakseni on joutunut on tehty kovasti töitä ja pyritty parantamaan lainsäädäntöä

arvoisa herra puhemies

asia jota ei ole vielä kysytty täällä salissa on se minkälaisia sanktioita syntyy ihmisille jotka eivät jostain syystä noudata asetuksen määräyksiä

toivoisin että tässä salissa jatkossa puhuttaisiin yhtä liekehtivästi ja räjähtävästi myös esimerkiksi työmarkkinatuen tarveharkinnan poistosta joka ainakin minussa aiheuttaisi valtavan purkauksen

minun mielestäni sen keskinäisen syyttelyn mihin täällä aina syyllistytään ja semmoisen kissanhännänvedon että kuka teki mitäkin ja oliko se hyvä vai eikö se ollut pitäisi joskus johtaa myös siihen keskusteluun että kiittäisimme kerrankin toisiamme siitä että olemme menossa eteenpäin kokonaisuutena myös tässä maahanmuuttaja ja maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa

suomi on vastustanut määrätietoisesti yrittäjien sisällyttämistä direktiivin soveltamisalaan

tien suunnitteluvaiheessa olisi jatkossa tarkoitus nykyistä paremmin ottaa huomioon sähkö ja viestintäjohtojen sijoitustarpeet elikkä tässä on tehty hyvin vahvaa yhteistyötä liikenne ja viestintäministeriössä sekä viestintäpolitiikan että liikennepolitiikan osastoilla ja eritoten liikennevirastossa

suomen näkemyksen mukaan direktiivi oli eu oikeuden vastainen

tähän asti se keskustelu on lähinnä ollut sellaista syyttelyä vihan nostattamista ihmisten kategorisoimista kukkahattuisiin hyväntekijöihin jotka haluavat vastaanottaa kaikki ja niihin jotka vihaavat ikään kuin kaikkia huolimatta siitä minkälaista keskustelua asiasta on käyty

tämä esitys pitää sisällään myös sen että työntekijöiden irtisanominen helpottuu ja siirtymäajan jälkeistä aikaa ei tiedä meistä kukaan

suuresti rakastamani edustajakollega ukkola haluan todeta että kainuun hallintokokeilu ei suinkaan ole tuhonnut kainuulaista palveluntuotantoa päinvastoin

komission mukaan eun ajo ja lepoaikasäädösten noudattamisen valvonta olisi liikenneturvallisuuden kannalta tärkeämpää koska osassa jäsenvaltioita työaikojen valvonta ei ollut eikä valitettavasti vielä tänäkään päivänä ole tehokasta

yhteisesti on päädytty siihen ratkaisuun että pidemmän aikavälin toimenpiteinä sovittiin että sähköyhtiöt edellytetään laatimaan vastuualueillaan suunnitelmat kaapelireiteiksi ja suunnitelmissa otetaan huomioon kriittiset matkaviestinverkon tukiasemat ja lisäksi edellytetään että sähköyhtiöt ja teleyritykset sovittavat paremmin yhteen reittisuunnitelmansa kustannusten säästämiseksi

elikkä tehokkuusohjelma tulee hyvin nopeasti kyllä tuottavuusohjelman tilalle kun seurataan tämän hetken taloustilannetta

siihen kysymykseen en ole edelleenkään saanut vastausta mitä tapahtuu sitten jos yliopisto ei pystykään vastaamaan opetusministeriön ja yliopiston välisen tulossopimuksen vaateisiin ja tavoitteisiin mitä yliopistolle tapahtuu mitkä ovat ne toimenpiteet

komission mukaan työajan rajoittaminen olisi johtanut vain yrittäjien stressin lisääntymiseen koska yrittäjä tietäisi työntekoaan tarvittavan mutta ei sitä kuitenkaan olisi mahdollista tehdä

jos me annamme tämän monikanavaisen rahoitusjärjestelmän porskuttaa siihen malliin että yksityissektori on paljon houkuttelevampi ja antaa ne mahdollisuudet niille uusille valmistuville lääkäreille niin muutosta ei tule

elikkä jatkossa meidän tulee entistä vähemmän nähdä sitä työtä että ensin vetävät teleyritykset sen jälkeen vetää joku muu vaan kaikki nämä hankkeet ovat siinä yhteistyössä ja prosessit koordinoidaan ja säästetään yhteisiä euroja järkevällä toiminnalla

kuten ministeri thors täällä mainitsi turvapaikanhakijoiden toimeentulotuki muodostuu rahana maksettavasta osuudesta ja vastaanottona annettavasta osuudesta

mutta se lähtee tästä salista näistä ihmisistä jokaisesta meistä puoluerajoista välittämättä

miksi opiskelija ja henkilöstöedustusta ei voitu säilyttää hallituksessa ennallaan vaikka sinne otetaan muista yhteisöistä muualta lisää väkeä

turvapaikanhakija joka asuu yksityismajoituksessa ei saa toimeentulotukea asumismenoihin koska hänellä on vaihtoehtoinen mahdollisuus asua maksutta vastaanottokeskuksessa

maantielakia sovittiin tässä yhteistyössä muutettavan niin että kaapelien sijoitustarpeet voidaan paremmin ottaa huomioon sekä vanhojen että uusien teiden osalta

erittäin lämmin ja iso kiitos valiokunnille työstänne ja ennen kaikkea siitä rivakasta työotteesta jolla varmistitte sen että selonteko on tänään palautekeskustelussa hyvissä ajoin ennen juhannusta ja kesälomia

jos tästä keskustelusta jää semmoinen mielikuva että ikään kuin kottikärryllä työnnettäisiin turvapaikanhakijoille tai maahanmuuttajille rahaa niin se ei kyllä pidä paikkaansa

tässä lakiehdotuksessa maantien tiealueen muodostavaa aluetta laajennettaisiin niin että siihen kuuluisivat myös tiehen välittömästi liittyvät alueet jotka uuden tien tekemisen tai tien parantamisen yhteydessä tarvitaan yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömien rakenteiden rakennelmien ja laitteiden sijoittamista varten

tässä yhteiskunnassa väärinkäytöksiä tapahtuu kyllä yhtä lailla kantaväestön kuin maahanmuuttajienkin osalta mutta siihen meidän on lainsäädännöllisesti ja toiminnallisesti puututtava eikä syyllistettävä niitä ihmisiä jotka etsivät parempaa elämää tästä maailmasta

se oli kuten meillä päin ruukataan sanoa tolokkua työtä

tässä valtiontakauksessa rahoitusvakausvälineelle on siis kyse suomen omavelkaisista takauksista eli viime kädessä suomi maksaa taatun summan jos maat joita rahoitusvakausvälineen kautta on tuettu eivät suoriudu velvollisuuksistaan

liikenne ja viestintävaliokunta on nostanut esille hyvin tärkeitä asioita aina perusväylänpidon rahoitustasosta kansainväliseen edunvalvontaan

sitten vielä näistä vetovoimatekijöistä

perusteluna oli se että suomi ei ollut täyttänyt direktiivin edellyttämiä velvoitteita itsenäisiä kuljetusyrittäjiä koskevilta osin

ilokseni voin teille tänä päivänä täällä kertoa että kaikki nämä yhteiset tavoitteet ovat omalla tavallansa jo työn alla merellisen strate gian lentoliikennestrategian venäjä strategian päivityksen ja erityisesti koko valtioneuvoston tasolla edunvalvontaan laaja alaista ja ajantasaista toimintaa hakevan työskentelyn kautta eli olemme lähteneet rakentamaan edunvalvontakonetta sen verran uusiksi että uusia rikkidirektiivikömmähdyksiä ei pääsisi syntymään

arvoisa herra puhemies

satosta sillä että tämä rahapussin levittäminen ei varmasti lopu vielä tähän kriisiin saadaan olla pörssi auki niin kauan että konkurssi koittaa ja hallelujaa lauletaan

näillä ehdoilla tai vailla ehtoja meidän pitäisi hyväksyä että finanssipankkien veloista tehdään veronmaksajien velkaa

jos vastaan ihan järjestyksessä niin toki on totta että koko väylämaksumallijärjestelmän pitäisi perustua siihen että hintataso kyetään pitämään erilaisten vuosien ja erilaisten talvien aikana vakaana ja sen pitäisi olla hyvin meidän kaikilla toimijoilla tiedossa

mielestäni on arvioitava tilannetta myös rahoitusvakausvälineeseen tukeutuvien maiden kansalaisten näkökulmasta

maat joutuvat todella tiukkaan sopeuttamisohjelmaan mikä merkitsee julkisten menojen eli palvelujen ja sosiaaliturvan leikkauksia ja verojen korotuksia siihen määrään että ne puolestaan leikkaavat sopeutujamaan talouskasvua lisäävät työttömyyttä ja vaikeuttavat edelleen näiden maiden ja kansalaisten mahdollisuuksia selviytyä

arvoisa herra puhemies

näillä pelisäännöillä meidän pitäisi hyväksyä että kansa ottaa vastuun riskipelureiden leväperäisyydestä

toimeentulotuen vertailu maiden kesken on erittäin haasteellista sillä osassa maista annetaan enemmän hyödykkeitä ja osassa maita rahana maksettava osuus on suurempi

se tavoite ja tahtotila meillä nyt ministeriössä on laittaa tämä asia siihen malliin että se aidosti palvelee sekä meidän vientiteollisuutta että myös meidän merenkulkua

keskustelu eduskunnassa on ymmärrykseni mukaan ollut sävyltään myönteistä toki soraääniäkin on joukkoon ymmärrettävästi mahtunut

mutta pitäisihän muistaa että kokoomus joka on uuden ajan työväenpuolue haluaakin maksattaa kaiken tavallisella kansalla

selontekoa on syytetty keskittävästä politiikasta

erittäin huolestuttavaa näissä yhteisissä sopimuksissa on se että näissä paketeissa eivät ole mukana millään panoksella vaikeuksissa olevia maita rahoittaneet pankit tai muut sijoittajat

kyllä täytyy sanoa että se tehtävä on niin haasteellinen ja vastuullinen että sitä joka sen tänä päivänä omalle kontolleen ottaa täytyy kyllä yhteiskunnan ja poliittisen koneiston arvostaa ja toimia siihen suuntaan että niin omaishoitajan korvaus verotus eläke edut kuin se apu mitä omaishoitajalle voidaan tarjota ovat kohdillaan

kun valtionvarainministeri kataista on tässä kuunnellut niin on tullut sellainen tunne että suomen katajainen kansa on vetänyt olemattomalla vesikelkalla tyhjältä postipalveluautolta rahaa kun hallitus on niin runsaskätisesti köyhää muistanut

eli jälleen kerran voi todeta sen että kansanvalta kansat ottaa sen riskin mikä todellisuudessa olisi rahoittajien itsensä pitänyt kantaa

kuitenkin tavoitteena on liikenteellisesti samankaltaisten teiden ylläpitäminen yhtä hyvässä kunnossa riippumatta siitä missä nämä tiet sijaitsevat

elikkä korotustarve tällä hetkellä olisi ollut vieläkin isompi

jos arvioidaan tilannetta niin että olisi pitänyt tehdä ensin muutokset ja miettiä tilannetta sitten niin erilaisessa taloudellisessa tilanteessa tähän varmaan olisi voitu päätyä

kuitenkin syyt minkä takia turvapaikanhakijoiden määrät ovat lisääntyneet ovat yleensä sodissa erilaisissa konflikteissa ympäri maailmaa vainossa äärimmäisessä köyhyydessä nälänhädässä veden puutteessa

kaikille emme voi tarjota kaikkea se on totta vaan toimintaa on rehellisesti ohjattava ja mietittävä mihin rahat voidaan käyttää mihin ne riittävät ja myös haettava uusia ratkaisukeinoja entisten tilalle

mikään ei ole niin surullista kuin seurata läheltä ja nähdä sitä tuskaa mitä ensinnäkin omaisen sairastuminen perheessä tuottaa ja mitä se toimeentulon työpaikan ja käytännössä koko ehkä yhden kymmenvuotisen ihmiselämän osuuden menettäminen sillä hetkellä tarkoittaa ja mitä se yhteiskunnallisesti myös pitkällä juoksulla merkitsee

arvoisa puhemies

lain soveltamisalan ulkopuolelle esitetään jätettäväksi ne kuljetusyrittäjät jotka eivät tavaraliikennelain tai joukkoliikennelain mukaan tarvitse kuljetuksiinsa liikennelupaa vaikka heidän pääasiallisena ammattitoimintanaan olisi matkustajien tai tavaroiden kuljettaminen tieliikenteessä

mutta minun olisi sitten siinä vaiheessa pitänyt löytää ne rahat koko meidän oman toimialan sisältä ja uskon että ainakin edeltäjäni vehviläinen tietää kuinka tiukka koko meidän perusväylänpidon ja liikenneministeriön budjetti siinä suhteessa on niin että sitten täytyy laittaa asioita erilaiselle viivalle

herätys siellä ministeriaitiossa

nämä ovat todennäköisesti niitä ympäristötekijöitä jotka tulevat lisääntymään tulevaisuudessa joihin meidän tietysti pitää pystyä vaikuttamaan mutta kyllä meillä täytyy olla sitten myös asianmukaista tietoa ja asianmukaista vertailutietoa mihin vedotaan ja millä ratkaisuja perustellaan

millä tämmöisillä korotuksilla ne ihmiset maksavat kohonneen sähkön hinnan kohonneen ruuan hinnan kaikki muut kulut jotka ovat nousseet lukuisia lukuisia prosentteja enemmän kuin mitä ne tulot ovat nousseet

selonteosta sen verran että selonteko valmisteltiin erittäin avoimesti

ainakin tämän hetkinen käsittelyssä oleva hallituksen esitys on mielestäni perusteltu koska tällä on tarkoitus poistaa niitä hakemuksia joita tulee eun sisältä maista joissa meillä ainakin kuvitellaan ja uskotaan että on hyvä tilanne ja että maat pystyvät itse huolehtimaan omista kansalaisistaan

se on yksi harvinaisimmista isoista töistä joita on ylipäätänsäkään tehty niin että kaikilla oli mahdollisuus kommentoida ottaa osaa

heidän asemansa voisi uusien hallinnollisten rasitusten kannalta olla ehdotetun lain soveltamisalaan kuuluvia yrittäjiä parempi

jokaisella puolueella on ollut täysi mahdollisuus ja oikeus osallistua mutta tosiasia on se että kotoa me emme tule ketään hakemaan tai niitä palautteita kysymään

tällaisia yrittäjiä toimii esimerkiksi maanrakennusalalla

siksi kuljetusmarkkinoiden kilpailutilanteen kehittymistä on hyvin tärkeää seurata liikennelupamenettelyihin liittyvien lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä tulevaisuudessa

tämä kysymys on mietityttänyt itseänikin sen takia että näen että meidänhän pitäisi olla samalla viivalla kaikilla merialueilla koska kaikki merialueet ovat haavoittuvia ja niitten suojelemiseksi pitäisi tehdä vakaasti toimia hyvässä yhteistyössä

sen sanon että on taisteltu edellisen hallituksen aikana ja taistellaan tämänkin hallituksen aikana